haluan että nyt sanotte pitävätkö paikkansa ne huhut jotka toistuvasti nousevat esiin että ministeriössä on suunnitteilla käyttömaksu kansallispuistojen osalta

sanonta hyvää kannattaa odottaa pitää nyt paikkansa

tätä lakiahan odotettiin kyllä jo viime syksynä viimeistään mutta tätä avointa vuoropuhelua on varmaan tarvittu tässä lainvalmistelussa eri toimijoiden ja julkisuuden kautta

nyt on joulu tulossa ja voi sanoa että sadattuhannet suomalaiset odottavat jonkinlaista viestiä siitä miten voidaan uuteen vuoteen mennä tämän jätevesiasian kanssa

selonteosta huolimatta ilmaan jää suuria haasteita tulevaisuuden varalle

miten turvata vahva kunnallinen itsehallinto vaarantamatta kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia

hallitus on saanut aikaan esityksen joka on hyvä kokonaisuus ja osoittaa sen että ympäristötavoitteet ilmastonmuutoksen hillintä ympäristöhaittojen vähentäminen ja myös taloudellinen toiminta muun muassa turvetuotanto voidaan turvata

hämmentävää tilanne on siinä että meillä on hallituksen esitys meillä on hallituspuolueiden kansanedustajien hyvin erisuuntaisia lausuntoja julkisuudessa ministeriö on ollut rakentava valiokuntatyöhön mutta edelleenkään hallituksen esitystä ei ole hallituspuolueiden edustajien kautta täsmennetty

kuitenkin hallitus pitää kiinni omasta ohjelmastaan että vakavasti turpeen tuotantoa tulee vähentää sen korkeiden hiilidioksidipäästöjen vuoksi mutta se tapahtuu hallitusti ja kansallisesti yhteisellä ymmärryksellä

kunta ja palvelurakenneuudistus on koko yhteiskunnan kannalta niin merkittävä että eduskunnan on voitava osallistua uudistuksen toteutuksen ja lain tavoitteiden toteutumisen arvioimiseen

tämä valvontamaksu ympäristölupien osalta on mielestäni myös odotettu asia

opposition edustajat olemme aika vaikeassa asemassa tässä

minä vielä nyt ministeriltä kysyn

kun te tavoittelette sitä että tämä maksutulo voidaan lyhentämättömästi käyttää nimenomaan ympäristönsuojelulupamenettelyn joustavoittamiseksi tehostamiseksi ja valvonnan hyväksi niin uskotteko nyt todella että näin voi tapahtua

minusta se olisi eduskunnankin puolelta varjeltava asia

no nyt sitten on eduskunnan vuoro laatia tiekartta siitä mistä olemme tulleet missä olemme nyt ja mihinkä olemme menossa kunta ja palvelurakenneuudistuksessa

arvoisa puhemies

ihan samaa kysyn kun tämän prosessin aikana ei myöskään ympäristövaliokunnan työssä voitu vastata siihen kysymykseen miksi tähän hankkeeseen on ryhdytty

merentutkimuslaitos on intensiivinen kansainvälisesti korkealle arvostettu yhteisö joka on myös hoitanut ulkopuolista rahoitusta kiitettävällä ihan ainutkertaisella tavalla kaikkiin suomalaisiin tiedeyhteisöihin verrattuna

jos ministeri nyt lukee näitten valiokuntien lausunnot sekä ympäristövaliokunnan että mietinnönantajavaliokunnan tekstin niin sen perusteella voi tulla siihen johtopäätökseen että tämä esitys tulee hylätä

nämä puheenvuorot kertovat miten tuskainen tämä prosessi on

kyllä ihan oikeasti surettaa että meidän korkeasti koulutetut tieteentekijämme tutkijamme ovat joutuneet tällaisen epämääräisen uhan alle ja ilman muuta se vie jo henkisiä voimavaroja

minulla oli kysymys ministeri holmlundille hänen päätöksestään siirtää helsingin hätäkeskus keravalle ja siitä miksi sitä ei tuotu eduskunnan käsittelyyn niin kuin eduskunta on tahtonut mutta hän ei ole nyt paikalla

eli en odota vastausta vai haluaako joku hallituksen toinen jäsen ottaa vastuun ministeri holmlundin päätöksestä ei ilmeisesti ei haluta vastata niihin otetaan seuraava kysymys edustaja

minulla on tuossa puheenvuoro mutta tässä yhteydessä kysyn vain yhden asian

kun siellä laissa luvataan että vanhuksille turvataan kiireellinen hoito ja nyt suurissa kaupungeissa niin kuin helsingissäkin ovat tuttuja nämä yölliset ambulanssirallit ja huoli on siitä kuinka me saamme geriatriaa sinne päivystykseen onko mahdollista arvoisa ministeri että me saisimme sinne päivystyksiin sairaaloihin myös moniammatillisen tiimin nimenomaan kohtaamaan sen vanhuksen tarpeet ja asiantuntemuksella ja niin ettei aamuyöllä lähetetä vanhusta yksin sitten kotiin niin että hänen omaisensa läheisensäkään eivät saa siitä tietää

edustaja rehula nyt eduskunta voi vielä tätä inhimillistää ja tehdä tästä ihmiskasvoisen ja muuttaa tätä myös konkreettisiksi haasteiksi kunnille

pientä ja uskomatonta viisi

se työ alkaa nyt täällä

ylempi ja uskon kuusi ei arvosta

sopanen kahdeksan ja entinen kaksi ei poissa yhdeksän eduskunta hyväksyy niitä vienti ja uskonko seitsemän ei

lintuja on uskominen kahdeksanei pyydä vasta

saattaa tosiaan kaks kolme heikki ja kaks kolme poissa yksitoista eduskunta hyväksyi mietin mitä pitempi on kolmekymmentäyhdeksän ei tuoda vast

eräs perheenisä helsingistä kertoi että heidän perheensä kauniit kulissit alkoivat rapista kun vanhemmat tajusivat eräänä viikonloppuna että alaikäinen lapsi oli jo pitkään kokeillut huumeita ja perheen elämä pysähtyi

ymmärsin että tällä lailla on tarkoitus muuttaa myös niitä työtapoja sosiaalityön sisällä ja kouluttaa henkilöstöä

avaisitteko vielä tänään meille kuinka aiotaan tämä sosiaalityön määrä ja myös tämä koulutustarve ja koulutuksen sisältö arvioida uudelleen

politiikalla voidaan muuttaa maailmaa

niin ovat ajatelleet ne kymmenettuhannet ihmiset jotka alkoivat jo viime eduskuntakaudella vedota kansanedustajiin ja muihin suomalaisiin päättäjiin ilmastolain puolesta

toki nämä vaatimukset olivat kireämpiä kuin ne mitkä nyt toteutetaan tällä lailla koska tässä ei ole faktisesti sidottuja määreitä siitä mitkä ovat ne tavoitteet mutta suunnan ja sitoutumisen aste on aivan varma

minä olen varma että suomi on kansainvälisissä neuvotteluissa tämän jälkeen vahvempi osapuoli kaikilta osin

arvoisa puhemies

kyllä ei ole poissuljettu myöskään tämän talouden ja teknologian muunkin kuin uusiutuvan teknologian asema koska muun muassa metsätalous jo vaatii sitä että suomessa kootaan yhteen se tieteellinen tieto ja käytännöllinen tieto joka eri hallinnonaloilla ja valtiolla on ja sillä tavalla me saamme koordinoidun kansallisen näkemyksen kansainvälisiinkin neuvotteluihin mutta ennen kaikkea tänne kotimaahan

silloin todettiin että näköpiirissä olevan talouskehityksen väestön ikääntymisen johdosta suomi ei tule selviytymään siitä että pystymme tasavertaisesti ihmisille tarjoamaan sosiaali ja terveyspalvelut nämä peruspalvelut

keskustalla vain sitten vauhti hiipui ja ote heltisi viime hallituskauden aika alkuvaiheessa

minä uskon henkilökohtaisesti että ilmastonmuutoksen hillintä on yksi asia joka tulee yhdistämään vielä suomalaisia kansakuntana ja vielä muitakin kansoja keskenään

silloin syntyi niitä lappu luukulle kyliä kyläraitit tyhjentyivät osuuskaupan ovet menivät kiinni terveysasemaverkosto harveni

nyt hallitus on todella tarttunut siihen ja minä odotan milloinka keskustapuolueelta tulee semmoinen vahva itsetunto jolla toteatte että kiitos hyvä hallitus jatkatte sitä työtä jonka me aloitimme

tänä aamuna saimme lukea jyväskyläläisen terveyskeskuslääkärin ja kahden reumalapsen äidin kuvauksen siitä missä tilanteessa hän on lastensa hoidon kanssa tänä päivänä

nyt vielä pääministeriltä haluaisin kysyä että kun tähän liittyy tämä kuntien elinvoimaisuus niin mikä näkemys pääministerillä ja hallituksella on siitä miten yritykset tarttuvat siihen että me voisimme eri puolille maata synnyttää sitä elinvoimaa

hän kuvaa kuinka he ovat saaneet perheenä hoitoa kuntoutusta ja henkistä tukea heinolan reumasairaalassa ja hän ammatti ihminen terveyskeskuslääkäri on yrittänyt nyt juuri selvittää missä hänen lapsensa saavat hoitoa

keski suomen keskussairaalassa ei ole ollut tarjolla sitä hoitoa mitä hän tarvitsee eikä myöskään yliopistosairaalassa

se että ihminen kertoo omalla nimellään näin henkilökohtaisesta asiasta kuvastaa sitä että ihmisellä on suuri hätä ja huoli

kyllä minäkin jäin nyt odottamaan missä tulee se kokeneen kuntapuolueen keskustan vaihtoehtoinen malli

kun todetaan että maakuntamalli toimii niin sillä sanalla ei ole mitään sisältöä ellei siihen liity joku ajatus siitä miten se parantaa nykytilannetta mitenkä se vahvistaa kuntien taloutta ja elinvoimaa ja kuka kerää rahat joilla toimitaan

omalla nimellään ovat esiintyneet myös ne lukuisat heinolan reumasairaalan potilaat jotka ovat kansanedustajille kirjoittaneet

ministeri risikko täytyy sanoa että minä toivoin teiltä erityisesti erilaista vastausta siitä mikä on hallituksen käsitys tästä tilanteesta

ne ovat ihan oikeita toimia joihinka hallitus on ryhtynyt mutta ne olisi pitänyt tehdä niin ajoissa jo kauan sitten aloittaa jotta tällaiseen tilanteeseen heinolan reumasairaalan potilaat eivät olisi joutuneet

mutta kun tähän liittyy arvoisa puhemies myös tämä valtionosuusuudistus niin ministeriltä haluaisin kysyä missä vaiheessa nyt käynnistetään tämä valtionosuusuudistamistyö

siitä mitä heinolassa tapahtui on tullut eräänlainen symboli toimiiko meidän hyvinvointiyhteiskuntamme silloin kun ihmiset tarvitsevat apua

minun mielestäni suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan laiva on saanut tässä tapauksessa pohjakosketuksen

ihmiset ovat joutuneet avun tarpeeseen ja hallituksen on vastattava siitä

eduskunta on halunnut omalla tavallaan ottaa myös vastuuta ja siitä syystä välikysymys on tehty ja oli välttämätöntä että se tehtiin

perustamisen taustalla oli voimakkaasti marsalkka mannerheim joka oli henkilökohtaisten läheiskokemusten kautta saanut tutustua minkälaista on elää reumasairauden kanssa tuon kivuliaan elämänkumppanin kanssa

terveyskeskuksiin ei ole siirtynyt erikoissairaanhoidosta vielä riittävää asiantuntemusta jotta vastuu voitaisiin täysin kantaa

mutta kun heinolan tilanteesta puhutaan niin on kiistaton tosiasia että lapsireuman hoito vaatii aivan erilaista osaamista ja täydellistä moniammatillista tiimiyhteistyötä niin kuin heinolassa on voitu toteuttaa

jacob södermanin tapaan sitä mustaksi listaksi mutta kyllä on erittäin vakavasti otettava se jos toistuvasti vanhustenhoidossa lastenhoidossa sosiaali ja terveyspalveluissa samat asiat nousevat esiin

hädässä ovat myös ne aikuiset ihmiset jotka ovat lapsesta saakka reumaa sairastaneet

se on otettava täällä huomioon ja eduskunnan oikeusasiamiehen on voitava kertomuksessaan tuoda ne asiat erittäin painokkaasti esille

olemme tavanneet heitä täällä lähetystöjen mukana

näitten kanteluiden määrä on lisääntynyt mutta käsittelyajat eivät ole pidentyneet ja se oli hyvin merkittävä asia

siinä kyllä on lääkettä minusta se oli ihan oivallinen lääke siinä mielessä että tehokkuutta löytyy kun panostetaan siihen että ihmisiin luotetaan heitä koulutetaan ja siitä pidetään huolta että he voivat hyvin työssään

heinolan reumasairaalan henkilöstö on ainutlaatuista osaamisessaan ja se on näkynyt myös siinä että sairaala on muodostunut opetuspaikaksi ja tutkimustyön hyväksi maaperäksi kuten täällä on jo todettu

tämä hallituksen esitys ja ministeri thors sen tekijänä on hyvä se on suuntaa antava koska se mahdollistaa sen että maahanmuuttajat voivat todella saada yhdenvertaisen aseman vähitellen tässä suomalaisessa yhteiskunnassa

eduskunnan on turvattava oikeusasiamiehen toimistolle panostus juuri näihin kysymyksiin

on aika harvinaista tänä päivänä että jossakin yksikössä pystytään antamaan moniammatillista apua potilaalle niin että potilas ei koe olevansa viiden tai kuuden ihmisen palveltavana

oletteko tietoinen siitä tilanteesta joka on syntynyt että temmissä te keskukset ovat nyt päättäneet ettei pakolaisille makseta työmarkkinatukea kotouttamistukena ja jos näin on niin eikö pitäisi ministeriöiden välillä selvittää asiaa

arvoisa puhemies

ministeri risikko terveydenhoitolaki on nyt tulossa ja sen verran olen lähtökohtia katsonut että siellä todetaan että pyrkimys on toteuttaa kokonaisvaltaista hoitoa

on helppo todeta että lippuautomaatti toimii vielä eli ei se ole loppunut se homma ei paras hanke ole pysähtynyt vaan hallitus haluaa jatkaa sitä työtä

nyt heinolan yhteydessä purkautuu kansallisesti ja kansainvälisesti huippuyksikkö joka on pystynyt antamaan kokonaisvaltaista hoitoa niille ihmisille joilla on sellainen sairaus joka on pysyvä elämänkumppani

tässä on tilanne kansainvälisesti se että oikeusasiamiehistä syyteoikeus on minun tietääkseni oikeastaan vaan suomen ja ruotsin oikeusasiamiehellä ja muutamalla ulkoeurooppalaisella oikeusasiamiehellä

se ei ole sarja erilaisia toimenpiteitä vaan se on elämänkumppani jonka kanssa eletään ja siitä ei pääse irti

sitten vielä toivon että ministeri virkkunen kertoisi kuinka paljon on niitä kuntia jotka odottavat että maan hallitus ja eduskunta nyt tekevät ja antavat kunnille mahdollisuuden kehittää omaa aluettaan ja turvata tulevaisuudessa ne lähipalvelut

tietysti monella muulla on oikeus ilmoittaa syyttäjälle tai poliisille että joku asia pitäisi tutkia mikä voi johtaa samaan tulokseen mutta se on harvinaista

on aika järkyttävää miettiä sitä haastetta joka tuli pienen reumalapsen äidiltä kun hän kysyy kansanedustajilta miltä tuntuisi jos oma lapsi söisi hyvin voimakkaita biologisia lääkkeitä joita hän tietää jonkun toisen syömään siellä se enää näytä joutuvan ottamaan syövän hoidossa ja jos tilanne on sellainen että joka hetki ei ole tiedossa sitä potentiaalia mistä löytyy vastaus jos tulee pulmia

eli oikeusasiamiesjärjestelmän kehitys maailmalla on mennyt enemmän tämmöiseen toisentapaiseen vaikuttamiseen ja se on tietysti vaikuttanut myös meihin koska edellinen oikeusasiamies pauniohan oli kansainvälisesti varsin aktiivinen

mutta valiokunta kyllä nyt sitten tässä juuri ennen päätösehdotusta toteaa että se uudistaa näkemyksensä eli sen että syyteoikeus olisi tämmöinen viimeinen mahdollisuus mutta huomauttaa samalla että virkasyytteen nostamisen kynnystä ei toisaalta ole syytä asettaa yksityistapauksissa liian korkealle

ihmiset pärjäävät hyvin ja reumasairaat ihmiset ovat yleensä sitkeitä ja he haluavat ottaa omaa vastuuta hoidosta mutta he tarvitsevat siihen tukea ammattiauttajilta

eli silloin kun kuitenkin ilmenee selvästi että on virkarikoksesta kysymys syyteoikeutta pitäisi käyttää

se tarkoittaa myös käytännössä sitä että viranomaiset ovat sen jälkeen kyllä paljon hanakampia korjaamaan asioita

kun nyt puhutaan siitä että reumasairauksien hoidot siirtyvät keskussairaaloille yliopistosairaaloille se on ihan hyvä suunnitelma mutta akuuttiin hätään se ei vastaa ja sillä ei myöskään vastata siihen miten säilyy se ainutkertainen osaaminen joka on nyt näille ammattilaisille heinolassa kehittynyt

täällä on kiinnitetty huomiota minusta monta kertaa siihen että täällä on hirveän paljon päätöksiä joissa on todettu ettei ole mitään syytä tehdä mitään

syynä tähän on se että on hirveän paljon viranomaisia esimerkiksi poliisi jotka joutuvat tekemään ihmisten kannalta hyvin rankkojakin asioita ja jotka pääosin tekevät niitä laillisesti

hajoaako se pirstaleiksi säilyykö se missään

samoin on sosiaali ja terveydenhuollon puolella hyvin paljon semmoisia päätöksiä jotka ovat epämiellyttäviä tai epätyydyttäviä mutta täysin laillisia

vaikka sairaanhoitopiirit ottavat vastuuta ja nyt jäntevästi hoidetaan että niin tapahtuu niin tämä lasten ja lapsireumaatikkojen hätä ei sillä hoidu

mutta se mitä minä henkilökohtaisesti toivoisin suomen oikeusasiamiesjärjestelmän suhteen on se että enemmän painopistettä siirrettäisiin siihen mitä kantelija todella haluaa

minä kysyn myös hallitukselta sitä kuka hoitaa sen kustannuksen joka sairaanhoitopiirille syntyy tästä uudesta vastuunkannosta siitä uudesta rekrytoinnista johonka nyt sairaanhoitopiirit joutuvat

monesta hyvin yksinkertaisesta kantelustahan näkee että kantelija toivoo jotain ja voisi jopa puhelinsoitolla neuvoa kantelijaa miten siihen tulokseen päästään

me kaikki myös kuntapäättäjinä tiedämme että ei sairaanhoitopiireillä ole näinä tiukan talouden aikoina kovin paljon liikkumatilaa eli resursseja kysyn

ukkola sen selkeästi sanoi että on kysymys siitä että pannaan vastakkain julkinen terveydenhoito terveyskeskukset ja yksityinen

eli joka tapauksessa pitäisi kantelijalle tulla sellainen käsitys että hänen asiansa otetaan vakavasti

mutta kuten sanottu valiokunnan ajatus on edelleen että syyteoikeutta ei nyt käytettäisi kauhean usein ja turhaan mutta silloin kun todella syytä on niin kuin ed

minä en ole ymmärtänyt edes ministeri risikon esittelystä että tämä olisi alun pitäen ollut tarkoitus mutta tämä lopullinen päämäärähän tässä tulee selvästi esille

kysymys on siitä että kun lisää rahaa ei tule ei ole ulkopuolista ekspertiivistä resurssia allokoimaan lisärahoitusta niin silloin sama rahoitus joudutaan kunnissa jakamaan näiden yksityisten ja perusterveydenhoidon välillä

kun joka tapauksessa nyt jo on ehtinyt syntyä suuri hätä ihmisille kuinka heidän oma hoitonsa voidaan turvata katson että hallituksen vastaus ei ole riittävä ja haluan kannattaa ed

ja miten pärjää pitkäaikaissairas joka joutuu toistuvasti käymään lääkärillä miten pärjää se moniongelmainen ihminen jonka diagnoosi ei olekaan niin helppo vaan joka vaatii paljon moniammatillista yhteistyötä

räsäsen ehdotusta perusteltuun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi

minusta kotitalousvähennys on ihan hyvä asia mutta se koskee vaan pientä osaa ihmisiä joilla on tarve näihin järjestelmien muutoksiin koska suurimmalta osalta puuttuu sitten resurssit sen oman panostuksen laittamiseen

kyllä minusta nyt hallituksen pitäisi sellainen kansallinen ohjelma saada aikaiseksi siinä että kunnat nyt eivät madaltaisi omia investointejaan vaan kunnat panostaisivat nimenomaan energiaremontteihin ja perusparannuksiin päiväkodeissa vanhusten hoitolaitoksissa ja kouluissa

eli nämä keinot jotka nyt on otettu käyttöön eivät riitä

minusta on aika ikävää kuulla että ministeri alkaa tällä kyseenalaistaa asiantuntijavaliokunnan kuulemismenettelyä

kyllä valiokunnissa on niin kokeneet ja pätevät voimat että se tieto mikä on tarpeen on hankittu

ympäristövaliokunnan lausunnossahan nimenomaan on myös mainittu sektoritutkimuslaitosten asema ja tämän tutkimuksen koordinaatio ja vedottu siihen että nyt ei ryhdyttäisi toimiin vaan keskitettäisiin tämä kokonaisuus siihen tulevaan merikeskukseen annettaisiin työrauha nyt näille asiantuntijoille

vielä kysyn ministeriltä mikä on teidän arvionne eikö huolestuta yhtään se että nämä tutkijat ehkä näissä epävarmuustilanteissa saattavat jättää tämän kotomaan

sitten vielä toinen kysymys

en ole yhtään tällaista negatiivista faktaa kuullut

edustaja vehviläinen käytti hiljentävän hyvän puheenvuoron lastensuojelusta ja kyllä täytyy sanoa että avit varmaan pystyvät valvomaan mutta ongelmahan on siinä että se hiljainen kärsimys sieltä perheistä ja lapsilta ei kuulu koska kunnilla ei ole riittävästi lastensuojelun ammattitaitoista resurssia

minä nyt menen hiukan toiseen alueeseen ministeri vapaavuoren vastuualueelta

siitä syystä aluehallintouudistusta pitää jatkaa tällä kuntarakenneuudistuksella ja sote uudistuksella jotka nyt meillä ovat käsittelyssä

otitte hyvin räväkästi kantaa tähän metropolialueeseen ja saimme lukea että olette valmis jopa harkitsemaan lainsäädännöllä pääkaupunkiseudun kuntia liitoksiin

ministeriltä vielä kysyn yhtä yksityiskohtaa

onko ministeri kiinnittänyt huomiota että valiokunta ehdotti tätä ely keskusten oto johtamisen selvittämistä että siitä päästäisiin oikeaan johtamiseen

se nyt tuntuu hiukan semmoiselta uhkailulta koska valtion toimet kunnallisen itsehallinnon päälle ovat aina herättäneet täällä kauhua ja vastarintaa mutta minä pidän hyvänä että valtioneuvoston jäsen on avaamassa yhteiskunnallista keskustelua

katse kääntyy siihen onko tämä muutosmyllerrys vaikuttanut siihen laitossuunnittelun tasoon

tällä hetkellä kuitenkin tämä on hiukan huono asia koska nythän valtuustot ovat jo helsingissä ja vantaalla esimerkiksi päättäneet että kuntaliitosten hyvät ja huonot puolet selvitetään

keskustelun ulkopuolelle jää nyt kysymys siitä suunnitellaanko siellä turvallista laitosta josta pystytään vakuuttamaan että se on suomalaisten säädösten ja normien mukainen vapaavuorelle kysymys

meillähän on yhteinen huoli siitä että tämä asuminen saadaan kohtuullistettua ja liikenne ja ihmisten palvelut niin ettei tälle seudulle muodostu rikkaiden ja köyhien alueita ja etteivät nämä alueet eriarvoistu keskenään